arvoisa puhemies

muilla luonnonsuojelualueilla pääsääntö on edelleenkin että metsästyksen pitäisi olla kiellettyä mutta olemme näitten alueiden perustamisessa joustaneet varsin paljon lähtökohtana riistanhoidon yleisperiaatteet vieraslajien poistaminen ja se että toiminnan edellytysten näillä seuroilla pääsääntöisesti pitää säilyä hyvinä

kysymykselläni opintoajoista sivuaisin aiempaa

teot kuitenkin puhuvat puolestaan

lukukausimaksuja korkeakouluopiskelijoille on esitetty välillä koulutusviennin edistämiseksi välillä yliopistojen rahoituksen parantamiseksi ja välillä opintojen nopeuttamiseksi

minun mielestäni on tärkeätä että kaikkien puolueiden kansanedustajat ja puheenjohtajat osaltaan miettivät mikä on se pysyvä järjestely jolla jatkossa euron talouskoordinaatio on sellaista että korot pysyvät alhaalla suomen riskit pysyvät alhaalla ja yhteiset puolustusmekanismit ovat sellaisia että suhdannevaihtelussa me emme joudu tällaiseen tilanteeseen missä nyt olemme että puhutaan tukipaketeista koko ajan

hallitus ajattelee että suomen pitää kilpailla halvemmilla hinnoilla ja alhaisemmilla palkoilla pidemmillä työajoilla heikommalla koulutuksella heikommalla ympäristönsuojelulla perinteisillä luonnonvaroilla sekä sulkeutuvalla kansainvälisellä asemalla

meidän ei kannata olla yhtään vähemmän kunnollisia rehtejä vastuuntuntoisia suomalaisia kansalaisia jotka pitävät huolta omasta ympäristöstään vain sen takia että muillakin on ongelmia

lukukausimaksut tutkintoon johtavassa koulutuksessa niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille opiskelijoille olisivat kuitenkin mielestäni haitallisia niin kansainvälistymisen kuin koulutuksen tasa arvon näkökulmasta

monet valtiot hallitsevat tekniikan kehittyneenkin tekniikan mutta vain johtavat tietoyhteiskunnat osaavat käyttää tekniikkaa helpottaakseen kansalaistensa arjen elämää ja parantaakseen työn tuottavuutta

mutta haluan korostaa että valtaosa metsistä on luonnonsuojelualueiden ulkopuolella ja silloin siellä metsästys jo varmistaa valtaosan riistanhoidollisista tarpeista

kaikki täällä olijat ovat varmasti vakavasti tietoisia siitä että talvivaarassa tapahtui vakava ympäristövahinko viime marraskuussa jonka seurauksia nyt tutkitaan

näyttää kovasti siltä että sipilän hallituksen linjalla suomesta tehdään kasvavien tuloerojen halvan työvoiman ja matalan osaamisen raaka ainevarastoa mutta tällaisella strategialla ei ikinä päästä maailmantalouden edelläkävijäksi ja maailmantalouden edelläkävijät menestyvät aina paremmin kuin halvalla hinnalla kilpailevat peesaajat

sellaisessa talouskoordinaatiotilanteessa voidaan mielestäni harkita rajallisia eurobondeja näin olen vihreiden puheenjohtajana puhunut mutta tämä on hallituksen kyselytunti ja silloin puhutaan hallituksen yhteisestä linjasta mitä tässä ollaan noudatettu

ykn ilmastokokouksessa kööpenhaminassa päättäjät pettivät niin elinkeinoelämän kuin ilmastonmuutoksesta huolissaan olevien kansalaisten odotukset

arvoisa puhemies

opiskelijajärjestöt ovat eilen julkaisseet omat näkemyksensä opintoaikojen tiivistämisestä ja opintojen alun vauhdittamisesta

mutta nyt tässä tilanteessa on erittäin tärkeää että kaikki viranomaiset säteilyturvaviranomaisista terveysviranomaisiin ja ympäristöviranomaisiin arvioivat näitä lähistöjen vesistöjen muutoksia ja arvioivat niitä vaikutuksia ihmisille ja jakavat niistä tietoa

hallitusohjelman mukaisesti on valmisteltu suojeluohjelma jossa kuuden vuoden ajan suomen parhaat asiantuntijat kenttäbiologit ovat käyneet arvioimassa mitkä ovat suomessa niitä arvokkaita soita jotka on suojeltava

jotta markkinat voivat tehokkaasti tuottaa ympäristöystävällistä teknologiaa tarvitaan reilu kunnianhimoinen ja sitova globaali ilmastosopimus

suomalaiset ansaitsevat siis parempaa

muita kysymyksiä

työ kuitenkin jatkuu

ensinnäkin tulevaisuuden kasvusta leikkaaminen on hölmöläisten hommaa

säteilyturvakeskus osaltaan on nyt hyvin aktiivinen tällä seudulla ja arvioi että heidän arvionsa mukaan siitä uraanista mitä pohjoisen suuntaan on jonkin verran silloin marraskuussa päässyt leviämään valtaosa olisi tässä salmisen lammessa ja siitä johtuvat nämä korkeat uraanipitoisuudet joita siellä tarkkaan nyt tarkkaillaan

kööpenhaminan virheistä voidaan ottaa oppia ja työryhmät jatkavat työtään uutena aikarajanaan loppuvuodesta oleva meksikon kokous

mutta kun tässä rinnalla muutetaan luontopalveluiden asemaa ja heikennetään ympäristöministeriön ohjausvaltaa niin siinä minä olen todella kiitollinen siitä että julkisuuteen nousi median kautta esille se selkeä tavoite että jotkut ajoivat valiokuntakäsittelyssä näiden tietojen perusteella käytännössä samaa asiaa elikkä ympäristöviranomaisten alasajoa mitä jo ympäristöministeriön kohdalla yritettiin

mutta urakka on iso ja meidän pitää tiedostaa että tämän pitää mennä kaikkien ministeriöiden läpi ja sitten naapurimaiden kanssa pitää kaikilla poliittisilla tasoilla käydä keskusteluja siitä miten ne vähentävät päästöjään

me pyrimme arvioimaan suomen eri luontotyyppien ja maakuntien eri eliöstölajien osalta sellaista tasapainoa että olisi mahdollisimman kattava verkosto

arvoisa puhemies

mitä tulee lugajoen päästöihin on selvää että venäjän viranomaiset ja venäjän yhtiöt vastaavat aina ensisijaisesti rahoituksesta kun siellä tehdään toimia mutta on myös osoitettu että suomen lähialueyhteistyössä ympäristötoimiin laitetut rahat ovat kaikkein kustannustehokkaimpia rahoja joilla myös suomalaisten vesistöt paranevat elikkä se on hyvin tehokkaasti käytetty raha meidän kansalaistemme oman edun kannalta ja siinä edistetään suomalaista vesitehokkuuteen liittyvää yritysosaamista myös venäjällä eli sieltä tulee myös taloudellista hyötyä

arvoisa puhemies

tässä on kysymys tästä kokoomuksen temppupolitiikasta jossa sotketaan pakkolunastukseen liittyviä aatteellisia näkökulmia suomen luonnonsuojelun aivan keskeisimpien aarteiden pelastamiseen

siinä päädyttiin siihen että nämä kaksi ovat nyt kiireisiä ja todettiin lisäksi että erityisesti suurtunturien alue luontoarvoiltaan on meidän arvokkain kansallispuistoverkon ulkopuolella oleva alue

kiviniemen hallitus jatkaa edeltäjänsä työtä suomen johtamiseksi ulos taantumasta sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla

kukaan ei ole pystynyt sanomaan miksi ihmeessä meidän viranomaiseltamme joka osaa edistää luontomatkailua ja yhdistää sen luonnonsuojeluun vaalia kansallispuistoja ja arvokkaita alueita viedään alueita liiketalousjohdon alaisuuteen joka ei osaa vuoropuhelua saamelaisten kanssa pohjoisessa yhtä hyvin ei osaa matkailun edistämistä

vanhasen toinen hallitus toteutti vastuullista ja elvyttävää talouspolitiikkaa jossa taantuman taakkaa ei jätetty heikompien kannettavaksi

siellä paikallinen tuki ja ymmärrys hankkeen toteuttamiselle ei ollut vielä riittävää joten päätettiin että tehdään työryhmä kehittämään suurtunturin alueen luonnonsuojelun ja matkailun yhteensovittamista

mutta arvoisa puhemies nyt pitää todella nähdä se että ilmastolakihan näkee juuri paljon laajemmin sen että kysymys ei ole vain energiantuotannosta vaan siitä että päästöjen vähentämisessä saadaan työpaikkoja sillä että mietitään liikkuminen älyliikenne digitalisaatio uudenlaiset tavat liikkua ja tuottaa palveluja niin että me saamme siitä myös tuottavuutta samalla

ylileveän hallituspohjan haikailun sijaan meidän on kuitenkin muistettava että oppositio voi demokratiassa palvella kansakuntaa hallituksen politiikan rakentavalla haastamisella

arvoisa puhemies

minä en näe että talous ja ympäristö ja vastuullinen käyttäytyminen ovat mitenkään ristiriidassa kun puhutaan itämeren suojelusta ja siitä millä keinoilla me voimme painostaa ja kannustaa venäläisiä kantamaan oman vastuunsa

näin ollen on tärkeää että meidän ympäristövaikutusten arviointiprosessi näitten hankkeiden alkuvaiheessa saa riittävän katteen jotta kaikki ympäristövaikutukset tulee huomioitua alusta saakka ja että ympäristöluvitus on kunnossa niin että ympäristövaikutukset ovat meidän lainsäädäntömme mukaisesti minimoitu näistä hankkeista

myös paikallinen sopiminen olisi hyvä tapa edistää joustavuutta niin työnantajalle kuin työntekijällekin mutta sekin edellyttää tasapuolisuutta ja luottamusta

kansallispuistonäkymä on edelleen mahdollinen mutta se pitää tehdä paikallisten kanssa sovussa ja arvioida miten siellä luontomatkailua ja kilpisjärveläistä toimintaa voidaan muutoin edistää

mutta se on selvä että jokaisella maalla on päävastuu omista asioistaan ja me esitämme ratkaisuja miten ne voivat kantaa sen vastuunsa ja sitten me hoidamme omat asiamme kunnolla

tähän liittyen on tullut julki ehdotus että opetusministeriön työryhmä harkitsee pääsykokeista luopumista ja sillä opintojen aloittamisen aikaistamista

tämä on älyn ympäristöteknologian ja ilmaston puhdistamisen yhdistelmä mitä me teemme

arvoisa puhemies

on tärkeää että tämä eduskunta pääsee pääministerin ilmoituksen kautta keskustelemaan tulevista euroopan talouden vakauttamisen ratkaisuista myös julkisesti täysistunnossa